keskeinen kehittämisen paikka selonteossa on venäjä analyysissä

jo parlamentaarinen kontaktiryhmä korosti kannanotoissaan venäjän keskeistä merkitystä suomen turvallisuudelle ja esitti että venäjän tilannetta ja politiikkaa tulisi selonteossa käsitellä kokonaisuutena ja syvällisesti

nyt kun kreikassa pidettiin avoimet vapaat vaalit demokraattisesti niin oppositiopuolue sai valtavan suomessa sanoisimme jytkyn valtavan suosion

arvoisa puhemies

syriza tulee hallitusvastuuseen

sosialidemokraatit antavat tukensa sille että puolustusvoimille taataan resurssit lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseen ja uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseen

minusta tässä on käytetty loppupuolella keskustelua hyviä puheenvuoroja siitä että annetaan nyt uudelle hallitukselle kreikassa mahdollisuus lähteä kehittämään sitä hallintoa järjestelmää niin että korruptio vähenee verojen kerääminen tehostuu ja saadaan niitä kasvun eväitä ja tavoitteita läpi joiden avulla sitten kreikan kyky huolehtia vastuistaan veloistaan velvoitteistaan kasvaa

on täysin selvää että valtion budjetissa on otettava huomioon myös muiden hallinnonalojen lakisääteiset velvoitteet vaikkakin puolustushallinnon suunnittelusyklit ovat ihan omanlaisensa ulottuen helposti kymmenen jopa kahdenkymmenen vuoden päähän

ja niin kuin täällä on todettu neuvotteluissa pitää olla tietysti avoin ja ottaa vastaan ne kysymykset mitkä sieltä tulevat ja lähteä sitten meidän omat intressimme huomioiden kehittämään sitä yhteistä ratkaisua

maailma on turvallisuus ja puolustuspolitiikan kannalta tänä päivänä kovin toisenlainen kuin syvälle mieliimme piirtyneet muistikuvamme turvallisuusuhkista talvi ja jatkosodan tai kylmän sodan maailmassa

jotta puolustuksemme voisi tänä päivänä ja tulevaisuudessa olla uskottava ja toimintakykyinen on suunnittelussa ja visioinnissa kyettävä irtautumaan menneen maailman muistikuvista

tämän ajan ratkaisut pitää rakentaa ajankohtaisen tilanteen huolellisen analyysin pohjalta

arvoisa puhemies

sota tuhoaa inhimillistä elämää infrastruktuuria inhimillisen kulttuurin aikaansaannoksia sen me tiedämme sota on kallista siltä kannalta mutta sota on myös toimialue joka synnyttää valtavasti teollisuutta luo työpaikkoja

sodan rauniot muodostivat peilin jonka edessä itseään valistuneena ja rationaalisena pitänyt ihminen katsoi itseään

sodan henkiin jättämä ihminen tajusi että yksilöt perheet ja yhteisöt tarvitsevat turvakseen jotain kansallisvaltiota tai kansallisuusaatetta suurempaa

kun ehdotusta lukee tarkkaan läpi niin huomaa että siinä on taustalla selvästi ajatus pyrkiä modernisoimaan eduskunnan hallintoa ja erilaisia käytäntöjä ajan vaatimusten mukaisesti

siksi se sopimus mikä nyt on aikaansaatu on tietysti tavattoman merkittävä tämän bisneksen ja myös toimialan kannalta kun puhutaan asekaupasta ja aseiden valmistamisesta

niin tarkkaa yksityiskohtaista sääntelyä kuin aikaisemmin on ollut ei enää tarvita vaan voidaan yleispiirteisemmällä säännöksellä toimia sujuvammin ja nopeammalla tavalla

en ole aseiden asiantuntija mutta näissä puheenvuoroissa kuvastuu jotenkin se hieno suomalainen kunnianhimotaso että kun jotakin laitetta oikein hyvin kehitetään niin se on sitten laadultaan maailmanennätysluokkaa

myös tämä uudistus johon valiokunnan puhejohtaja jo viittasi joka koskee tätä lakko oikeuden rajoittamista ja työtaistelutoimintaan liittyviä säännöksiä on tällainen osa modernisointia

toivoisin että sitä kunnianhimotasoa jatkossa suomi ylläpitäisi myös silloin kun puhutaan aseviennistä jotta ne kriteerit joilla suomi lähtee viemään aseita olisivat edelleen tiukkoja

ei enää säädetä työtaistelukiellosta joidenkin virkamiesten osalta vaan luodaan yleiset puitteet millä ehdoilla pitää taata eduskunnan toiminta kaikissa tilanteissa neuvottelumenettelyin ja näin edelleen

ajattelen että tämä kansainvälinen asekauppasopimus toivottavasti helpottaa myös euroopan unionissa paineita niin että täällä voitaisiin nostaa sitä kriteeritasoa ja lähestyä sitä linjaa joka suomella on ollut ettei suomi joutuisi niihin vaikeuksiin joista täällä on puhuttu

arvoisa puhemies

sitten tietenkin toiminnan sujuvuuden kannalta eduskunnan näkökulmasta voisi olla kätevää että näitä valitusmahdollisuuksia virkanimityksistä ei olisi mutta tämä on sellainen kohta jossa sitten valiokunta on harkinnut että perusoikeuksien turvaaminen on kuitenkin niin tärkeää että olisi syytä tällainen valitusoikeus virkaan nimittämisestä tuoda sinne

tätä puhelun viestiä ei voi ohittaa olankohautuksella

tässä petoeläinpolitiikka asiassahan vastakkain ovat näkemykset siitä miten paljon meidän pitäisi suojella suurpetoja ja toisaalta näkemykset siitä miten paljon meidän pitäisi suojella elinkeinoja ja ihmisiä suurpetojen aiheuttamilta vahingoilta

minusta edustaja heinosen puheenvuoro keskustelun käynnistäjä oli hyvin tärkeä siinä mielessä että yhteisen kriteeristön tulisi olla euroopan unionissa mutta ei niin että lähtökohtaisesti suomi lähtee tinkimään omistaan vaan että haetaan kansainvälistä pohjaa ja sitten euroopan unionin kriteeristöä tiukennetaan

vaikka se ehkä hidastaisi joitakin prosesseja ja eduskunnan kannalta tietyllä tavalla hankaloittaisi niin on kysymys kuitenkin yksilöiden perusoikeuksista joita tulee turvata

hallituksen rohkea yhteisöveroratkaisu on tehty vahvistamaan tätä toivoa

pohjoismaiden neuvoston keskuudessa on pyritty rakentamaan jonkinlaista yhteistä keskustelua siitä millä tavalla tätä petoeläinpolitiikkaa voitaisiin koordinoida tai jopa luoda jonkinlaista yhteispohjoismaista petoeläinpolitiikkaa jotta kun pedot liikkuvat maasta toiseen niin voisi olla jokin yhteinen koordinaatio siitä miten näitä vahinkoja voidaan rajoittaa ja toisaalta ylläpitää sitten suurpetojen suojelua

ehkä vastaavantapainen hieman kankea säännös on se jonka valiokunta lisäsi näihin pätevyysvaatimuksiin eli vaaditaan pääsihteeriltä oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyys vaatimuksena jotta taataan työskentelyn ja valmistelun taso täällä eduskunnassa

mandela haluaa sanoa ettei pikku hyväntekeväisyys ihan riitä köyhyyden poistamiseen

ei ole oikeudenmukaista eikä viisastakaan että budjetin työllisyyspaketin leijonanosa otetaan kaikkein köyhimmille menevästä avusta niin kuin nyt suunnitellaan

eli tässä on modernisaatiosta kysymys mutta kuitenkin oikeusturvaa ja laatua on pyritty valiokunnassa takaamaan

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

se että pakolaisten vastaanottamisen kulut suomessa jatkossa luetaan kehitysyhteistyömäärärahojen sisään ei yhtään auta niitä kehityshankkeita joita köyhissä maissa toteutetaan

juuri kuntien toimintakyvyn varmistaminen on ollut hallituksen käynnistämän kuntauudistuksen tavoitteena

viime aikoina on yhä äänekkäämmin noussut esiin huoli siitä ettemme olisi liian houkutteleva kohdemaa turvapaikkaa ja suojelua hakeville hädänalaisille

suuntaamalla resurssit esimerkiksi maakunnille varmistettaisiin niiden toimintakyky palvelujen järjestäjinä mutta samalla heikennettäisiin voimakkaasti kuntien autonomiaa ja lisättäisiin kokonaiskustannuksia

tässä keskustelussa olemme korostaneet tarvetta euroopan unionin yhteiselle turvapaikkapolitiikalle

välikysymyksessään oppositio väittää että hallitus ei ole sallinut uudistusten toteutumista kuntalähtöisesti

lain mukaisesti kunnat kokoontuvat keskenään selvittämään minkälainen kuntarakenne parhaiten varmistaisi sen että kunnat kykenevät hoitamaan tehtävänsä hyvin

aivan viime päivien uutiset henkilöllisyyden määrittämisen yhteydestä työnteko oikeuteen antavat kuitenkin aiheen kysyä ollaanko tätä työnteko oikeutta jollakin tavalla uudelleen kaventamassa

maamme turvapaikkapolitiikassa ihmisoikeuksien kannalta merkittävän ongelman muodostaa se että suomi noudattaa lähtökohtaisesti niin sanottua dublin menettelyä

eräiden jäsenmaiden turvapaikkajärjestelmissä on puutteita joiden johdosta suomen olisi toistaiseksi syytä aina erikseen arvioida onko toiseen jäsenmaahan palauttaminen turvallista

viime kaudella tein kirjallisen kysymyksen hallitukselle tarkoituksena vauhdittaa sitä harkintaa vesiliikennejuopumuksen promillerajan alentamiseksi

mitä merkitsee ihmisoikeuksien kannalta se että oleskeluluvan saaneen perheen yhdistäminen olisi jatkossa mahdollista vasta vuoden odottelun jälkeen

nyt tämä selvitys jota silloin kaipasin on saatu tässä hallituksen esityksen myötä nämä tilastot ja vahvat tiedot ja iloitsen siitä että tällainen tietopaketti on nyt käytettävissä

sanoudun täällä irti kyllä niistä jotka vaativat nollatoleranssia maantieliikenteeseen tai veneliikenteeseen minun mielestäni se ei ole kovin käytännöllinen tapa ratkaista tämä ongelma mutta kysyisin vielä ministeriltä ammattikalastajien asemaa suhteessa tähän lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

tämä askel saattaa olla pieni askel ministeri kiurulle mutta iso askel yleisradio yhtiölle tämä rahoitusjärjestelmän ja myös hienoinen yleisradiolainsäädännön fiilaaminen

vastuuta on otettava vaikeinakin aikoina

täällä on nostettu hyvin esille näitä yritysten maksuihin liittyviä ongelmia joita varmaan pitää valiokunnassa käydä läpi

julkisen talouden kestävyysvaje mukaan lukien kuntatalous on niin iso ettei sitä hoideta kaikkien muutosten vastustamisella tai tyhjänpäiväisillä hokemilla

otettiinko romania euroopan unionin jäseneksi liian väljin kriteerein on pakko kysyä

kuitenkin kun katsoo tätä hallituksen esitystä täällä on aika perusteellisesti selostettu sitä minkä tyyppisestä yritystoiminnasta joudutaan siitä voitosta sitten maksamaan yleisradiomaksua ja on aika pitkä luettelo sellaisesta yrittäjätoiminnasta ammatinharjoittamisesta ja muusta josta ei jouduta maksamaan erikseen yleisradioveroa

hallitukselta niitä on kuultu ja pikkuhiljaa olisi aika kuulla myös opposition selkeä vaihtoehto

on moraalisesti kestämätöntä että itseään ihmisoikeusyhteisönä pitävän eun sisällä yhtä vähemmistöä ei kyetä nostamaan riittävän sosiaalisen turvan piiriin

täällä käytetään käsitettä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kun pohditaan sitä mikä olisi se oikea ratkaisu jossa yrittäjä voisi välttyä sitten kuitenkin yle veron maksamiselta yrityksen tulosta kun hän yksittäisenä kansalaisena joutuu maksamaan yle veroa

arvoisa puhemies

osakeyhtiöt ovat selvä tapaus ne joutuvat maksamaan yleisradioveroa mutta sitten täällä on esimerkiksi luettu pois kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt ja monet muut yrittäjätyyppiset tilanteet

arvoisa puhemies

miehiä naisia lapsia

edustaja räsänen käytti hyvän puheenvuoron tämän viiden vuoden irtisanomissuojan historiasta sehän tulee sieltä ministeri mannisen ajoilta jolloin paras hanketta lähdettiin ajamaan

tämä lupaus viiden vuoden irtisanomissuojasta kunnan henkilöstölle kuntien liittyessä oli eräs porkkana siinä isossa kuviossa jossa sitten saatiin aikaan kuntien liitoksia ja kuntarakenne lähti hyvään suuntaan kehittymään

kansainvälinen lehdistö on nyt elokuussa raportoinut välikohtauksesta heinäkuun lopussa jolloin irakin armeijan joukot tunkeutuivat leiriin ja hyökkäsivät aseettomien pakolaisten kimppuun

alkoholiveron laskulla oli kuitenkin myös merkittäviä hyvin huonoja vaikutuksia yhteiskunnallisesti

on syytä uskoa että nuo camp ashrafin pakolaisleirille sijoitetut ihmiset eivät saa osakseen kansainvälisten sopimusten edellyttämää suojelua leirin siirryttyä irakin armeijan valvontaan